arvoisa puhemies

elikkä minulle tämä tuontikysymys on ollut äärettömän ratkaiseva

mielestäni niidenkin jotka vastustavat molempia lupia pitäisi miettiä millä tavalla todella voidaan sitten vähentää ydinsähköllä tuotetun ydinvoiman tuontia suomeen

se on tärkeä asia ja hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella pyritään siihen että tämä sopimus voitaisiin ratifioida

olette ihan oikeassa siinä että kaikkia osapuolia pitää kohdella oikeudenmukaisesti ja nimenomaan siitä on myös tässä kysymys

minusta se on kuitenkin näin että jos on valinnanvaraa on parempi lentää finnairilla kuin aeroflotilla

ei ole hyvä että tämä tilanne jatkuu ratkaisemattomana mutta eri asia on sitten se että saamelaiskäräjillä on erikoisasema myös lainsäädännön perusteella ne edustavat suomen ainoata alkuperäiskansaa ja onkin oikeudenmukaista että saamelaiskäräjille annetaan sellaisia voimavaroja että he pystyvät myös omia etujaan valvomaan

voidaan sanoa että on osoittautunut että se on hyvin ankara rangaistus että se vaatii tuomitulta paljon koska pitää seurata tiettyä ohjelmaa ja sen takia kaikki eivät pärjää ja sen takia jotkut joutuvat sitten vankilaan jos he eivät pysty tätä täyttämään

mutta olemme vasta alkutaipaleella ja ruotsissa on hyviä kokemuksia siellä tämä on toiminut hyvin ja luulen että jonkun vuoden kuluttua se täällä meilläkin toimii

totta kai siinä tavoitteena on se että oikeudenkäyntien kestoa pystytään lyhentämään ja niin kuin sanoin syyttäjäpuolella se jo näkyy syyttäjien osalta on pystytty panostamaan siihen

edustaja maijala kysyi ehdottoman osuuden liittämisestä ehdolliseen rangaistukseen

se on työryhmävaiheessa tällä hetkellä ja olen itse sitä mieltä että tätä ajatusta pitää kehittää ja sen takia se viesti on myös ministeriössä mennyt eteenpäin

toisaalta on tietysti niin että ministeri räsänen vastaa poliisitoiminnasta mutta on tietysti tärkeätä että meillä yhteistyö toimii ja jotta poliisi syyttäjä ja tuomioistuin ketju toimisi hyvin myös tulevaisuudessa tähän pitää myös kiinnittää huomiota juuri kansalaisnäkökulmasta

tilanne on se että nyt on harkinnan alla se että myös vaarallisten rikoksentekijöiden ei ainoastaan murhaan syyllistyneiden vaan myös törkeisiin väkivaltarikoksiin ja seksuaalirikoksiin syyllistyneiden osalta tehtäisiin vaarallisuusarviointi se on harkinnassa tällä hetkellä

se on erittäin tärkeä periaate meillä ne bis in idem ei samasta asiasta saada tuomita kahteen kertaan mutta juuri sen takia olemme erittäin valppaita suomen osalta kun ollaan neuvottelemassa eussa erilaisista lainsäädäntöhankkeista jotta tällainen tilanne ei pääse tapahtumaan ja se on meille tavallaan tämmöinen pyhä sääntö

meidän oikeusjärjestelmämme pitää olla sellainen että se on oikeudenmukainen että jokaisella riippumatta taloudellisesta tilanteesta on mahdollista saada oikeutta

velkaneuvonta kuuluu oikeastaan ministeri ihalaiselle mutta tässäkin meidän olisi syytä miettiä sitä pitäisikö velkaneuvonnan siirtyä oikeusaputoimistoille tulevaisuudessa

nyt en muista muita kysymyksiä mutta kiitoksia erittäin hyvistä kysymyksistä ja tästä on hyvä jatkaa

tästä huolimatta erityisesti rikosseuraamuslaitoksen ulosottolaitoksen ja tuomioistuinten taloudellinen tilanne on ensi vuonna tiukka

oikeusturvan osalta tavoitteena on että jokaisella on oikeuksiensa toteuttamiseksi käytettävissään oikeussuojakeino ja että menettelyt ovat oikeudenmukaisia

haluan tässä yhteydessä vielä korostaa että toimiva tuomioistuinlaitos ja oikeudenhoito laajemminkin ovat yhteiskunnan ydintoimintoja

on ehkä myös niin että joskus ajatellaan että oikeusvaltio ja oikeusturva eivät maksa mitään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kriminaalipolitiikassa tavoitteena ovat rikollisuuden vähentäminen turvallisuuden lisääminen ja rikosvastuun toteuttaminen tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen

tavoitteena on ettei vankeja sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät

rikosuhrimaksun tuotoista voitaisiin kohdentaa varoja esimerkiksi rikosuhripäivystykseen ja mahdolliseen väkivallan uhrien tukipuhelimeen

tässä salissa ei kannata nyt kohottaa verenpainetta mutta asiallista keskustelua kannattaa käydä

tosiasia on se että tämä kansa tarvitsee enemmän liikuntaa ja vähemmän viinaa ja siitä me voimme varmasti kaikki olla yksimielisiä

tuossa vähän aikaisemmin edustaja saarakkala ilmaisi itseään sillä tavalla että ovista ja ikkunoista tulee pakolaisia ja suurin piirtein niin että sen takia olemme tässä vaikeassa tilanteessa ja sen takia hallitus joutuu tekemään näin kipeitä leikkauspäätöksiä

on aivan järkyttävää kuulla tässä salissa tämmöisiä syytöksiä

onko mahdollista että ennen sote uudistuksen loppuun viemistä voidaan nähdä yhtenäisiä potilasrekistereitä

värderade herr talman

arvoisa puhemies

minulle kysymys ydinvoiman lisärakentamisesta on hyvin vaikea jopa tuskallinen

voimme toki olettaa että tämän alueen tekniikka tulee myös kehittymään tulevien vuosikymmenten aikana mutta tosiasiaksi jää että kyseessä on kuitenkin riskimomentti jonka kanssa tulevat sukupolvet joutuvat elämään ja tämä ei tunnu hyvältä

toisaalta voimme perustellusti kysyä onko eettisesti paremmin puolustettavissa antaa naapurimaamme tulevien sukupolvien huolehtia siitä ydinsähköstä syntyvästä ydinjätteestä jota tuomme suomeen ja taas toisaalta minä yleensä uskon vahvasti suomalaiseen insinööriosaamiseen ja myös tässä yhteydessä myönnän mieluummin lentäväni finnairilla kuin aeroflotilla jos voin valita

herr talman

arvoisa puhemies

myös ruotsalainen eduskuntaryhmä on tässä asiassa antanut eriävän mielipiteen tai vastalauseen

olemme sitä mieltä että nyt olisi korkea aika suomessakin miettiä yhteistä kustannuskattoa lääkkeille matkakorvauksille ja hoitokuluille koska jos jatkamme näin niin se tietää vääjäämättä sitä että ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan

kaikki eivät kerta kaikkiaan sitten pääse tai heillä ei ole varaa mennä lääkäriin tai edes ehkä ostamaan lääkkeitä ja näin ei voida jatkaa

sen takia meidän ryhmämme on esittänyt että mentäisiin yhtenäiseen kattosysteemiin ja toivomme että hallitus nyt ripeässä tahdissa tekisi töitä sen eteen

voidaan myös todeta että oecd maiden piirissä suomi kuuluu niihin maihin joilla on kaikkein korkeimmat kulut tässä suhteessa ja sekin pitäisi ottaa nyt huomioon

arvoisa puhemies

ensinnäkin jos aloitetaan määrärahoilla ja sillä miten nyt voidaan näillä määrärahoilla turvata tuomioistuinten rikosseuraamuslaitoksen ja syyttäjien toimintaa

mutta leikkauspäätöksiä on tehty aikaisemmin tällä hallituskaudella myös silloin kun vasemmistoliitto istui hallituksessa on tehty näitä päätöksiä jotka nyt joudutaan panemaan täytäntöön

elikkä meidän pitää yksinkertaistaa oikeusprosessit niin että yksinkertaiset asiat käsitellään yksinkertaisessa menettelyssä ja että aikaa jää niihin vaikeisiin asioihin joissa oikeusturvan tarve todella on korkea

ja tukemalla sitä tukemalla niitä toimenpiteitä joita nyt oikeusministeriöstä tullaan esittämään ja jotka tullaan vielä tällä hallituskaudella viemään tänne eduskuntaan voitte myös olla mukana näissä talkoissa joissa yritämme sopeuttaa toimintaa niin että meillä on korkea oikeusturva myös tulevaisuudessa

voin mainita muutaman asian tästä oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta koska vaikuttaa siltä että kaikki kansanedustajat eivät ole niin hyvin kärryillä että tietävät mistä on kyse

niistä melkein puolet on jo vireillä osa niistä on jo päätetty

tammikuuta velkajärjestelyn yksinkertaistaminen on vireillä tässä talossa on tulossa hovioikeuksien ja

pää jäi tuon jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentaminen se esitys tulee varmasti nyt lokakuussa ja on tarkoitus myös että hallintoasioiden muutoksenhakumenettelyn yksinkertaistaminen ja oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöalan laajentaminen ovat asioita jotka tulevat tänne eduskuntaan vielä tänä syksynä

näitten lisäksi meillä on vireillä ja valmisteilla uusi tuomioistuinlaki joka juuri tähtää siihen että saadaan prosesseja johdettua sujuvammin

siinä haluaisin itse päästä niin pitkälle että niin kuin edustaja koskinen tässä myös mainitsi me voisimme katsoa mitä me pystymme oppimaan ruotsalaisesta järjestelmästä jossa videoidaan kaikki oikeudenkäynnit alioikeudessa ja ne tallenteet katsotaan sitten hovioikeudessa

se tarkoittaa myös sitä että todistajan vastaajan ja varsinkin asianomistajan ei tarvitse monta kertaa lausua samasta asiasta koska ne ovat jo tallenteella ja varsinkin asianomistajalle se tarkoittaa sitä että hänen ei tarvitse tulla kahteen kertaan ellei tilanne ole sellainen että on tulossa jotain uutta näyttöä

tämä tietenkin maksaa mutta meillä pitää olla myös valmius siihen että ymmärrämme sen että jos otamme tuoretta tekniikkaa käyttöön niin se myös antaa takaisin pitkällä tähtäimellä

sen avulla me viemme tuomioistuinlaitoksen syyttäjälaitoksen ja myöskin tavallaan ulosoton ja vankeinhoidon siihen aikakauteen digitaaliaikakauteen jossa me nyt elämme

elikkä paljon on asioita vireillä mutta tämän suuruusluokan säästöjä ei synny joillakin poppakonsteilla vaan siihen tarvitaan kärsivällisyyttä ja pitää tehdä myös järkeviä uudistuksia ja siihen olemme nyt valmistautumassa ja myös tähtäämässä

tilannehan on se että näillä resursseilla mitkä nyt on osoitettu vankeinhoidolle niin pidemmällä tähtäimellä elikkä ensi hallituskaudella jollei tule lisäresursseja jostain meillä on se tilanne edessä että meidän on pakko sulkea yksi keskikokoinen vankila tai useampi pienempi vankila

päinvastoin meillä on paineita siihen suuntaan että nyt kun muun muassa raiskausrikosten osalta tulee voimaan uudistuksia se myös tarkoittaa käytännössä sitä että rangaistukset tästä kovenevat

mutta pitää muistaa että meillä pitää olla sellainen vankilaverkosto joka myös johtaa siihen että kun vanki on sen ajan ollut että hän pääsee vapauteen niin hän voi jos hän aloittaa suljetussa vankilassa käydä sen avovankilan ja vapauttamisyksikön kautta vapauteen koska se on kokonaistaloudellisesti ja yhteiskunnalle sekä tälle henkilölle itselleen se paras vaihtoehto

sen takia me tarvitsemme juuri tätä siirtoa suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja tässä on vielä paljon tekemistä

elikkä oikeusministeriö ei ole vielä ottanut kantaa vankilaverkoston tulevaisuuteen koska meille ei ole vielä esitetty mitään

arvoisa puhemies värderade talman

mutta tilanne olisi voinut olla paljon pahempi ja olin itse todella surullinen siitä esityksestä joka tuli vmstä mutta onneksi hallituksessa sitten päästiin tähän tulokseen

mitä tulee tuleviin vuosiin niin talous tästä vielä tiukkenee ja sen takia tilanne on se että ensi vuonna kun tehdään uusi hallitusohjelma on myös aika ottaa tilanne sillä tavalla haltuun että pitää jokaisen puolueen miettiä millä tasolla haluamme pitää oikeusjärjestelmämme ja oikeudenhoitomme

vaikka teemme nyt kaikkemme oikeudenhoidon uudistamisohjelman eteen niin tällaisia pikaisia voittoja ei ole olemassa ja on niin että juustohöylä on oikeusministeriölle myrkkyä

oikeusturvaa kehitetään ja oikeuslaitosta sopeutetaan sektorin kiristyvään taloustilanteeseen oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta

kyllä totta kai tilanne on se että risellä on tällä hetkellä pallo

en tiedä mitä rikosseuraamuslaitos tulee esittämään mutta totta kai on niin että alueellinen ja toiminnallinen kattavuus pitää ottaa huomioon tulevaisuudessa

tarkoituksena on että entistä useammassa jutussa vaadittaisiin lupa ennen kuin hovioikeus ryhtyy perusteellisemmin käsittelemään asiaa

jos on niin että päästäisiin senaatti kiinteistöistä yli puoluerajojen yhteisymmärrykseen siitä mikä se tuottovaatimus on niin totta kai se vaikuttaa myös tähän koska tällä hetkellä ne vuokrakustannukset syövät toiminnoista ja se tietää myös sitä että raha menee seiniin ja sen takia se ohjelmatyö mitä pitäisi tehdä myös vankiloitten sisällä kärsii siitä

jatkossa on tarkoitus uudistaa tuomioistuinmaksujärjestelmää laajemmin siten että maksut ohjaisivat harkitsemaan muutoksenhaun tarvetta ja niillä voitaisiin kattaa nykyistä suurempi osa tuomioistuinten menoista

siinä idea on se että henkilö joka syyllistyy rikokseen josta voi tulla vankeusrangaistus myös maksaa paitsi jos hänet tuomitaan sakkoon tai jos hänet tuomitaan vankeuteen tietyn maksun

oikeusministeriö valmistelee hallituksen esitystä jolla huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu vakinaistetaan ja laajennetaan koko maahan

suurimmassa osassa soviteltuja juttuja on saavutettu joko kokonaissovinto tai ainakin osasovinto

sovittelulla voidaan saavuttaa lapsen edun mukaisia yhteistyövanhemmuutta tukevia ratkaisuja ja samalla säästää sekä tuomioistuinten että sosiaalitoimen voimavaroja

mutta tämä esitys on tulossa tänne ja sitä kautta pystytään minun ymmärtääkseni myös turvaamaan rikosuhripäivystyksen tuleva rahoitus ja pystytään myös toivottavasti sitä kautta olemaan jonkun verran rahoittamassa turvakoteja ympäri suomenmaata

tiedetään että me tarvitsemme näitä turvakotipaikkoja valitettavasti enenevissä määrin koska suomi on edelleen yksi euroopan väkivaltaisimmista maista ja perheväkivalta on valitettavan yleistä meillä

edustaja reijonen esitti kysymyksen onko rkpllä joku tietty agenda

ei ole mitään sellaista agendaa tietenkään ja totta kai katsotaan että ne päätökset jotka tullaan sitten esittämään mikäli joudutaan johonkin ottamaan kantaa vielä tällä hallituskaudella ovat oikeudenmukaisia

korotuksilla pyritään varmistamaan kokeneiden avustajien halukkuus hoitaa oikeusavun toimeksiantoja mikä osaltaan turvaisi vähävaraisten henkilöiden mahdollisuudet saada korkealaatuista oikeusapua myös tulevaisuudessa